mutta kaikkialle muualle tehdään tämmöinen yhdistelmä ja huolehditaan ja sovitaan nimenomaan nyt aikataulutukset yhdessä alueiden kanssa

oma tahtoni on nimenomaan huolehtia siitä että rautatieliikenne kehittyy suomessa eikä näivety ja tämä vaatii huolellista työtä ja huolellista valmistelua ja tämän osalta kuten olen todennut edellytykset kilpailun avaamiselle selvitetään ja niihin palataan maaliskuussa

selonteon osalta olen sitä mieltä että kun me saamme rahoitusmallit nyt valmisteltua ja aikataulusta kun sitä kysyttiin niin se on itse asiassa minulla tällä hetkellä valmis kysymys on enää siitä että saisin esiteltyä sen hallitukselle ja saamme sen käytyä läpi jotta voin sitten alkuvuodesta käydä sitä läpi laajemmin esiteltynä

ja kun rahoitusmallit saadaan hyväksyttyä ja niiden pohjalta rakennettua niin silloin on ehdottoman tärkeää että saadaan myös yli hallituskausien kestävä hankelistaus tehtyä ja painopisteet valittua

nämä asiat liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan ja näin ollen on välttämätöntä että siinä on myös parlamentaarinen näkemys miten näitä investointeja lähdetään kehittämään

mutta yhdyn tässä köyhyysraportin näkemyksiin joissa meillä on huolta siitä että meillä eivät kaikki kansalaiset ole tällä hetkellä digitaalisten palveluiden äärellä niin osaamisen kuin myöskään verkon näkökulmasta ja tämä vaatii koko hallituksen panostusta siihen että me aidosti pystymme huolehtimaan että kun palvelut digitalisoituvat niin meillä myös koko väestöllä on tavalla tai toisella mahdollisuus hyödyntää näitä palveluita

liikenteen kehittämiseen kuuluu myöskin lentoliikenne ja siinä meillä on yhteistä huolta siitä miten me saamme paremmaksi kehitettyä meidän kansallista lentoliikennettämme niin sisämaassa kuin ulkomaillekin

se on asia jossa tehdään tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä niin finnairin finavian kuin vrn kanssa myöskin ja tahtotila on pyrkiä saamaan aikaiseksi jonkunlainen saavutettavuushanke jolla voitaisiin tätä kotimaista matkailua kehittää

meriväylien osalta yhdyn tässä edustaja strandin kanssa näkemykseen että meillä on hyvin merkittävä osuus meidän viennistämme meriväylistä kiinni ja meidän tulee huolehtia myöskin meidän meriväyliemme jatkuvasta kehittämisestä

sillä on jonkun verran käyttämättömiä varoja ja me olemme hyvin sitoutuneita siihen että meidän on saatava se laajakaista käyttöön kaikelle väestölle

siinä pohditaan oman datan ja massadatan käyttöä avoimien rajapintojen rakentamista sitä kautta iot hankkeiden tukemista automatisaation ja robotisaation edellytysten luomista niihin liittyvien sääntelyjen katsomista mutta myöskin kokeilujen käynnistämistä näiden toimialojen ympäristössä jossa liikenne muodostaa yhden mahdollisen kohteen jossa näitä voidaan tehdä

korjausvelka tulee sisällyttämään myöskin uusia siltahankkeita ja siitä näkökulmasta varmasti tulemme pitämään huolta että mahdollisimman laajasti pystymme tähänkin haasteeseen vaikuttamaan

siitä näkökulmasta olen myöskin käynyt läpi vrn kanssa että heidän yt menettelynsä eivät ole riippuvaisia tästä velvoiteliikenteestä vaikka toisin julkisuuteen on ilmoitettu

sähköautot sekä vaihtoehtoiset biopolttoaineet ovat korkealla asialistalla etenkin näiden pariisissa tehtyjen ilmastosopimusten kanssa

liikenneturvallisuus on yhteistä vastuualuetta ja tässä tulemme varmasti pitämään huolta siitä että kehitämme raideliikenteen ja tieliikenteen turvallisuusjärjestelmiä ja huolehdimme näistä kun kehitämme tieliikennelain kokonaisuutta

joukkoliikenteen ja liikennekaaren osalta pyritään siihen että kaikki liikennemuodot tullaan huomioimaan tasavertaisesti ja sitä kautta kehitellään

siinä on meillä sellainen kysymys josta mielelläni eduskunnassa keskustelen ensi kevään aikana koska nämä ilmastovaatimukset tulevat myöskin johtamaan siihen että meidän on pohdittava nämä mallit uudestaan